rahtilaivojen rakentaminen on pysähtynyt

loistoristeilijän kyytiin riittää asiakkaita silloinkin kun keskiluokka ja köyhät sinnittelevät laman ravistelemina jotain hyvää siinäkin

ihmiset eivät etsi sisältöjä enää printtilehdistöstä vaan yhä enemmän erilaisista älypuhelimista netin kautta sähköisten välineiden kautta ja se muuttaa sen koko mediaympäristön sillä tavalla että entiseen tapaan toimiminen ei ole mahdollista

talousarvion täydennysesityksessään hallitus luopuu ylenmääräisestä toiveikkuudestaan ja pienentää arviotaan ensi vuoden verotulojen kertymästä runsaalla parilla miljardilla eurolla

ostovoimasta puhuttaessa on enimmäkseen keskitytty rahaan

euroissa mitattavan ostovoiman lisäksi tulisi kuitenkin puhua myös henkisestä ostovoimasta

henkinen ostovoima tarkoittaa kuluttajan rohkeutta ostopäätösten tekemiseen

tämä ostamisrohkeus henkinen ostovoima riippuu monista muistakin tekijöistä kuin siitä kuinka paljon ihmisellä on rahaa käytettävissään

vakinaisessa virassa tai vakinaisessa työsuhteessa olevalla pienipalkkaisella ihmisellä saattaa olla paljonkin henkistä ostovoimaa koska hän tietää työsuhteensa olevan vakaalla pohjalla

toisaalta hyväpalkkainen pätkätyössä oleva tai yt neuvotteluihin kutsun juuri saanut ihminen voi olla hyvin arka tekemään ostopäätöksiä

vaikka hänellä juuri nyt on rahaa hän on epävarma tulevaisuudestaan ja tekee ostoksensa vasta tarkan harkinnan jälkeen

henkinen ostovoima syntyy siitä että kodeissa luotetaan arkipäivän elämän jatkumiseen sellaisena että talous on kohtuullisesti turvattu

pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on pitkään ollut sellainen riskien hallinnan järjestelmä jonka kautta ihmisten luottamusta tulevaisuuteen on voitu vahvistaa

sopimuspohjainen laajaan yhteisymmärrykseen perustuva työmarkkinapolitiikka on lisäksi ollut tärkeässä roolissa kun ihmisten luottamusta omaan tulevaisuuteensa on synnytetty

mitä enemmän kukin työpaikka ja kukin yksilö jää yksin työehdoista neuvoteltaessa sitä turvattomammaksi yksilö kokee itsensä sinä päivänä jolloin huonot ajat koittavat

työn jatkumiseen ja työehtoihin liittyvä turvattomuuden kokemus leikkaa raaasti ihmisten henkistä ostovoimaa rohkeutta tehdä ostoksia käyttää rahaa

juuri nyt eikä vasta tammihelmikuun vaihteessa hallituksen tulisi antaa paljon vahvempi signaali omasta päättäväisyydestään erityisesti kahdessa asiassa

työllisyyden ylläpitämisessä ja kuntien talouden turvaamisessa

näissä kahdessa kohdassa ratkaistaan suomalaisten kotien mielialat ja turvattomuus ja henkisen ostovoiman kehitys

vakavat uutiset talouden heikentymisestä toimivat nyt vahvana kannustimena ihmisten mielissä

kysyimme mikä valitustyyppi on eniten kasvanut viime aikoina ja kuulimme että sellaiset valitukset joissa ihmiset kokevat että palvelut on viety heiltä etäämmäksi ja sen sijaan että palvelut olisivat lähellä käytetään sitten digitaalisia sähköisiä järjestelmiä joiden kautta pitäisi pystyä asioimaan

olisikin tyylikästä jos hallitus tässä tilanteessa lopettaisi omat kannustavuuspuheensa

no tässä terveydenhuollon kehittämisessä tietysti digitalisaatiolla on valtavan suuret mahdollisuudet ja on tärkeätä että siitä edetään ja on tärkeätä myös että potilaan ja asiakkaan omatoimisuutta edistetään

suunta hallituksen esityksessä on oikea mutta toimet ovat riittämättömiä

mutta miten hallitus huolehtii siitä kun meillä on kuitenkin aika paljon kansalaisia joitten omatoimisuus on hyvin heikkoa ja jotka eivät osaa käyttää näitä digitaalisia välineitä että heidän pääsynsä palveluihin turvataan jatkossa

työllisyyden mahdollisimman hyvä turvaaminen yksityisellä sektorilla ja kunnissa on paras keino vahvistaa kotien ja perheitten taloudellista ja henkistä ostovoimaa

valtion velan ottaminen näihin tarkoituksiin ei merkitse pysyviä menonlisäyksiä vaan investointia siltaan joka vie taantuman yli taloudellisesti kestävään tulevaisuuteen

rohkeutta ja päättäväisyyttä

kun yleisradion strategiaa on hallintoneuvostossa käsitelty niin meille on selostettu hyvin moneen kertaan sitä että se toiminnallinen alue jossa yleisradio haluaa nimenomaan itse olla myös tekemässä niitä sisältöjä on uutis ja ajankohtaistoiminta

siellä on se toiminnan alue jossa ei olla ostamassa sisältöjä tai tuotantoa ulkopuolelta

mutta sitten kun puhutaan kotimaisen draaman tuotannosta sitä tehdään ylessä sisällä mutta on pidetty tärkeänä että ylellä on myös rooli kotimaisten riippumattomien tuotantoyhtiöiden tuotannon tukijana sillä tavalla että katsomme mitä lahjakkuutta osaamista taitoa on siellä ja yleisradio tukeutuu sitten näihin kotimaisiin yhtiöihin

sakn eilen jul kistaman tiedon mukaan nuorisotyöttömyys onkin työkyvyttömyyden ohella keskeisin este työurien pidentämiselle ja kansantalouden tuottavuuden nostamiselle

ymmärtääkseni suunta ei ole se että jos ylen sisältä vähennetään jotakin omaa draamatuotantoa sen tilalle tulisi kansainvälistä tuotantoa vaan pikemminkin niin että sitä kotimaista tuotantoa sitten siirtyy yhtiön ulkopuolelle

voikin kysyä olisiko työurien pidentämisessä saavutettu parempia tuloksia jos hallitus olisi vanhuuseläkeiän korottamisyrityksiin käyttämänsä energian suunnannut nuorten ja työn keskinäisen kohtaamisen edistämiseen nuorisotyöttömyyden torjumiseen

nähtäväksi jää kuinka paljon tässä uudessa rahoitustilanteessa nämä tasapainot muuttuvat mutta tavoite on ollut se että lisätään niitä ostoja kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä

yhä suuremmaksi on kasvamassa riski siitä että nämä kymmenettuhannet nuoret ehkä parisataatuhatta pahimmillaan kokevat yhteiskunnan hylkäävän heidät tarpeettomina

tilanne ei nykyisillä velka ja velanhoitokulujen tasolla vielä ole hälyttävä mutta jo nyt syntynyt julkisen talouden kestävyysvaje edellyttää useamman vaalikauden mittaista talous ja työllisyysohjelmaa

euroopan unioni syntyi isojen kriisien ja katastrofien raunioille siksi ettei maanosamme enää koskaan ajautuisi suursotaan

tässä on toistaiseksi onnistuttu mutta on selvää että euroopan unioni on nyt joutunut tähän mennessä vakavimpien itseään koskevien ongelmien eteen

syy ei ole euron vaan ongelmat ovat seurausta siitä että jotkut maat ja jotkut rahoituslaitokset luulivat euron hoitavan heidän puolestaan asioita joiden hoitaminen olisi kuulunut näille itselleen

moraalinen sopimus ei kuitenkaan kykene synnyttämään sitä luottamusta jota tarvitaan kun eri valtiot kukin omalta osaltaan ottavat kantaakseen ilmastonmuutoksen torjumisesta aiheutuvat kustannukset

vähin mitä olisi pitänyt sopia euroa perustettaessa olisi ollut se että jokaisen maan valtiovarainministerin työhuoneeseen olisi kiinnitetty noilla sanoilla varustettu huoneentaulu

eläkemaksujen osalta liikkumavaraa on vain maltillisiin korotuksiin jotta palkansaajien ostovoima kohtuullisesti turvattaisiin

pikemminkin olemme jo nyt aikataulusta myöhässä ja jokainen lisäviivytys tekee käsillä olevasta haasteesta entistä vaikeammin hallittavan

juhlapuheet yhteisistä arvoista ovat omalta osaltaan lisänneet vastuussa olevien hyväuskoista luottamusta siihen että naapurissa ajatellaan samaan tapaan kuin meillä kotona

jos kööpenhaminassa saadaan aikaan kaikkien osapuolten yhteinen poliittinen sopimus tulevan oikeudellisesti sitovan sopimuksen keskeisestä sisällöstä ja neuvottelun aikataulusta on sekin kuitenkin jokin toivon merkki

kehyskaudella ja tulevalla kahdella vaalikaudella tarvitaankin määrätietoista tavoitteellista poliittista työtä jotta kasvun hedelmiä voidaan jakaa tasa arvoisemmin kaikille kansalai sille

kun on ilman perusteita luotettu yhteisiin arvoihin havahduttiin liian myöhään siihen että eri maissa arvot toimintatavat ja kulttuurit ovat niin yksityisellä puolella kuin julkisessa hallinnossakin perin kaukana toisistaan

on helppo osoittaa esimerkkejä siitä että eteläisemmässä euroopassa ne arvot ja ne toimintatavat jotka ohjaavat talouselämää poikkeavat esimerkiksi pohjoismaisista arvoista mutta ei silti pidä liioitella maantieteellisten arvojen merkitystä

jokaiselle syntyvälle lapselle muodostetaan henkilörekisteriin tallennettava identiteetti joka muodostuu syntymäajasta ja henkilötunnuksen loppuosasta

toinen perusta eriarvoisuuden kasvun torjumiselle on oikeudenmukainen verotus

tällaisessa tilanteessa jossa vastakkain on eri näkemyksiä toisella puolella on asiantuntijoiden enemmistö vastuullinen poliittinen päättäjä ei voi suhtautua välinpitämättömästi siihen uhkakuvaan jonka tutkijoiden enemmistö on eteemme piirtänyt

jokainen tulonsaaja olipa kysymys mistä tulolajista tahansa on kiitollisuudenvelassa yhteiskunnalle ja sen toisille veronmaksajille saamastaan koulutuksesta terveydenhuollosta yleisestä turvallisuudesta toimivista oikeusvaltiorakenteista ja käyttämästään infrastruktuurista ainakin näistä

kun henkilötodistukseen liitetään valokuva tai muu vielä varmemmin yksilöllinen biometrinen tunniste voidaan hyvin suurella varmuudella osoittaa rekisteritietojen ja henkilön yhtäpitävyys

pahimpien uhkakuvien mukaan jos mitään ei tehdä kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi edessä on paitsi kasvun ja kehityksen pysähtyminen myös lopulta koko sivilisaation tuhoutuminen luonnonkatastrofien nälänhädän sairauksien ja sotien seurauksena

suomesta turvapaikanhakijoina kansainvälistä suojelua etsivät ihmiset tulevat maahamme usein maista joissa ei tällaista henkilörekisterijärjestelmää ole

pahimmissa uhkakuvissa maapallon elinkelpoinen tila käy vähiin ja elollisen luonnon oleminen muuttuu suoraviivaiseksi olemassaolotaisteluksi mukaan lukien ihminen

arvoisa puhemies

henkilöpaperit ovat saattaneet tuhoutua tai niitä ei ole ehtinyt ottaa mukaan

arvoisa puhemies

tilanne lähtömaassa voi olla edelleen niin kaoottinen ettei sieltä löydy mitään henkilötietojärjestelmää auttamaan turvapaikanhakijan henkilöllisyyden selvittämisessä

valitettavasti nämä uhkakuvat tai maailman loppumisen ennusteet maailmanloppupuheet eivät ole uskonnollisiin näkemyksiin perustuvia hahmotelmia jotka voisi luonnontieteen vastaisina sivuuttaa olankohautuksella

näkymätöntä kättä ei ole joten tarvitaan julkisen vallan näkyvän sääntelyn lisäämistä jotta suhdannevaihtelujen aiheuttamaa ihmisten ja väestöryhmien sosiaalista turvattomuutta pystytään torjumaan

jos henkilöllisyyttä ei pystytä selvittämään on turvapaikan hakijalle määriteltävä henkilöllisyys sen perusteella mikä saatavilla olevien tietojen valossa hänen oman ilmoituksensa perusteella on todennäköisimmin oikea henkilöllisyys

arvoisa puhemies

markkinaehtoisten rahoituslaitosten epäonnistumisen korjaajiksi joutuneet julkinen valta ja veronmaksajat ovat oikeutettuja saamaan vastineeksi muutakin kuin pelastetut pankit

hallituksen esityksellä tähdätään siihen että oleskeluluvan hakija ja myönnetty oleskelulupa voidaan luotettavalla tavalla liittää toisiinsa

olemmeko olleet niin onnekkaita ja niin viisaita että olemme kyenneet pysäyttämään ilmaston lämpenemisen vai olemmeko päätyneet historian loppumiseen

jotta moraalikadolta vältytään tulee julkisten panostusten johtaa myös nykyistä parempaan vakaampaan ja kriisit kestävämpään talous ja yhteiskuntapolitiikkaan euroalueen jäsenmaissa

onko niin että vasta ilmaston lämpenemisen uhka synnyttää sellaisen yhteisen vakavuuden jonka pohjalta syntyy riittävä määrä yhteisiä tekoja yhteiseksi hyväksi

kansalaisilla on oikeus vaatia että virheistä otetaan oppia että arvoja toimintatapoja hallintokulttuureja ja poliittisia linjauksia tarkistetaan ja uudistetaan

jos tämä uhka pakottaa meidät ponnistelemaan yhdessä maapallomme pelastamiseksi uuden ajattelun sivutuloksena voi parhaimmillaan olla muutakin laajaa kansainvälistä solidaarisuutta

hallituksen esityksessä todetaan

biometristen tunnisteiden liittämisellä oleskelulupaan pyritään estämään oleskelulupien väärinkäytöksiä luomalla entistä luotettavampi yhteys oleskeluluvan ja sen haltijan välille

meidän tulee olla mukana tekemässä työtä euroopan unionin kehittämisessä johdonmukaisemmaksi uskottavammaksi ja ennen muuta kansalaisen näkökulmasta sosiaalisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi

esitetyssä muutoksessa ei ole kyse suuresta maahanmuuttopoliittisesta uudistuksesta

hallitus tekee oikein kun se esittää että suomi tiukoin ehdoin osallistuu eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän toimivuuden varmistamiseen

biometristen tunnisteiden käyttöön ottaminen lisää johdonmukaisuutta ja varmasti myös oikeudenmukaisuutta oleskelulupakäytäntöihin sekä hakijoiden että myöntäjien puolelta